arvoisa puhemies

itse olen ollut perustuslakivaliokunnan jäsen viime vaalikaudella ja tiedän että suurin osa niistä lakiesityksistä jotka sinne viedään ei ole täysin ongelmattomia

perustuslakivaliokunta lausunnoissaan monesti kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin mutta olennainen on kuitenkin se aivan viimeinen lause eikä se toiseksi viimeinen lause ja siinä valiokunta toteaa siitä voidaanko se hyväksyä missäkin säätämisjärjestyksessä

eli kyllä eduskunnan valiokuntalaitoksesta löytyy myös suoraan paperille kirjoitettua tukea sille että tällä oikeasti on merkitystä

arvoisa puhemies

olemme menettäneet olennaisesti hyvinvointiamme viimeisten vuosien aikana pääosin syystä ja tekijöistä jotka eivät ole tämän eivät edellisen eivätkä sitä edellisen hallituksen syytä

sen lisäksi meitä on kohdannut historiallinen elinkeinorakenteen murros jossa paperiteollisuus mutta aivan erityisesti ict teollisuus on menettänyt dramaattisia määriä markkinaosuuksia ja kansakunta sitä kautta verotuloja ja hyvinvointia lyhyessä ajassa

sen lisäksi olemme vielä menettäneet kustannuskilpailukykyämme minkä lisäksi ikääntyminen osuu kansakuntaamme ensimmäisinä maailman maitten joukossa

onko maallamme malttia vaurastua

ja tämä tarkoittaa sitä että meidän pitää pitkäjaksoisesti määrätietoisesti johdonmukaisesti tasapainottaa valtiontaloutta hoitaa rakenneuudistuksia parantaa kustannuskilpailukykyämme ja ennen kaikkea pyrkiä eri keinoin luomaan uutta

tässä kokonaisuudessa keskeisiä ovat hallituksen bcd strategian mukaisesti biotalous cleantech ja digitalisaatio

näitä kasvupanostuksia teemme valtiontalouden näkökulmasta vastuuntuntoisesti ja sitten taloustilanteesta johtuen olemme joutuneet ja se on rehellistä myöntää kasvupanostusten lisäksi ohella ja rinnalla tekemään myös säästöjä pääluokkamme määrärahoihin

kansainvälistymisedellytysten tehostamiseksi ja samalla osana finpron uudistamista otetaan käyttöön uusi pk yritysten kansainvälistymisrahoitus

finnveran pelikentällä on tehty paljon

arvoisa puhemies

tässä kiinnitän huomiota samaan seikkaan kuin viime vuonna

tämä on seurausta aiempien hallitusten tekemistä päätöksistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista jotka tarkoittavat että tästä eteenpäinkin kymmenkunta vuotta ne tulevat joka vuosi nousemaan

se on erinomaisen hyvä asia ja kannatan lämpimästi tätä silloisen ministeri pekkarisen aikoinaan läpi ajamaa uudistusta mutta on hyvä muistaa että kun kehykset eivät kuitenkaan kasva niin tämän yhden tukimuodon olennainen kasvaminen tarkoittaa sitä että jostakin muualta on samaan aikaan pystyttävä säästämään

vastuullani olevissa politiikkalohkoissa toteutetaan myös merkittäviä hallinnollisia uudistuksia

arvoisa puhemies

outi mäkelä tiedusteli varmaankin tämän pakollisen yhteisen yleiskaavan suhdetta helsingin seudun laajempaan yhteistyöhön

on tavallaan pääkaupunkiseudun yhteistyö joka on tietyissä asioissa tiiviimpää ja menee pitemmälle mutta sitten toisaalta on kuitenkin vähintään yhtä tärkeätä että on helsingin seudun yhteistyö johon aivan kuten ed

mäkinen totesi minun mielestäni pitäisi liittää ainakin lohja ja porvoo joissa sitten tehdään osin samoja asioita osin eri asioita ja nämä ikään kuin kulkevat lomittain

outi mäkelä kysyi myös kuntien yhteisen yleiskaavan suhdetta maakuntakaavaan

mutta toisin kuin vain yhtä kuntaa koskeva yleiskaava tämä yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia sisällöltään maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta poiketen tietyin edellytyksin

mutta vähintään yhtä tärkeätä on havaita se että yhteinen yleiskaava ei muodosta omaa kaavatasoaan vaan esimerkiksi kunnan osayleiskaava jota maakuntakaava ohjaa voi tietyillä alueilla korvata aiemmin laaditun yhteisen yleiskaavan

eihän kukaan sitä tiedä kuinka suuri merkitys tällä on

siteerasin jo aiemmin helsingin kaupunkia jonka mukaan se on merkittävä muutos ja perustuslakivaliokuntaa joka totesi suunnilleen samoin sanakääntein tietoisena siitä että sillä on oma vaikutuksensa

tämän osalta en uskalla sanoa mitään muuta kuin että se kuuluu varmaan enemmänkin oikeusministeriölle kuin allekirjoittaneelle sen takia että jos yleisellä tasolla pohditaan valituslupakäytäntöä hallintolainkäytössä joka koskee tietenkin valtavan paljon muitakin asioita kuin maankäyttö ja rakennuslakia niin se on varmaankin asia johon tullaan perehtymään tarkemmin oikeusministeriön puolella

siitä tulee huomenna vuosi kun lauri tarasti jätti selvitystyö raportissa kolmesataakuusikymmentä neljä päivää selvitystyöraporttinsa

tämä maankäyttö ja rakennuslaki ja siihen liittyvät muutosesitykset ovat yksi niistä elementeistä jotka on mainittu valtion ja helsingin seudun välisessä aiesopimuksessa josta on neuvoteltu useissa eri toimielimissä useisiin eri kertoihin ja on otettu kaikissa yhteyksissä niin hyvin kuin vaan mahdollista huomioon se mitä esimerkiksi eri kunnilla on sanottavana

espoon lausunto on hieman kriittisempi

ehdotuksessa esitetyt kannustimet eivät myöskään lisää yhteisen yleiskaavan houkuttelevuutta riittävässä määrin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna

tätä ei voi tulkita millään muulla tavalla kuin sillä lailla että sinänsä tämä yhteinen yleiskaavahan on hyvä asia mutta kannustimia pitäisi ehkä olla pikkasen lisää ainakin pitkällä aikavälillä

tässä keskustelussa nyt näyttää kokonaan jääneen huomiotta se että osana tätä pakollista yhteistä yleiskaavaa varsinkin oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan liitetään tässä lakiesityksessä mahdollisuus vähentää valtion ohjausta pääkaupunkiseudulla luopumalla vuosittaisista kehittämiskeskusteluista ja kaavoihin kohdistuvasta oikaisukehitysmenettelystä sekä siirtämällä valtiolla oleva poikkeamistoimivalta kaupungille

yhteisen yleiskaavan hyväksyminen nykyisissä yhteistyöelimissä tai niitä vastaavassa uudessa toimielimessä lienee poliittisesti erittäin haasteellista

on myös kohtuutonta väittää että jos vuosi on tehty yhteistyötä ja sitten viikkoa ennen kuin mietinnön tekeminen on loppuvaiheessaan valiokunnassa pitäisi taipua täällä joihinkin uusiin kuperkeikkoihin

on faktoja ja on mielipiteitä ja minua nyt kiusaa tämä että esimerkiksi näistä yritystuista vängätään että miten asiat ovat kun on ihan selkeästi todistettavissa miten asiat ovat